toisen käsittely esitellään päivystyksen kolmastoista osia

tässä keskustelussa myönnän vielä ne kolme jo edellä mainitsemaani vastauspuheenvuoroa ja sitten ministerin loppuyhteenveto ja sitten mennään puhujalistaan

keskustelu on päättynyt

aivan ensiksi haluan huomauttaa että tätä lakia jos mitä on minun mielestäni ja aika monen muunkin mielestä valmisteltu erittäin vuorovaikutteisesti ja se on ehkä ollut eräs syy siihen että tätä keskustelua on sallittu että eriäviä mielipiteitä on myöskin otettu huomioon sitten tässä lain viimeistelyssä

olen pahoillani musta aukko

edustaja palm ja sen jälkeen pääministeri näihin työn tarjontaan liittyviin kysymyksiin

ensinnäkin lämpimät kiitokset kokoomuksen ryhmäpuheenvuoroa kohtaan

toisen käsittely esitellään päiväretki neljästoista osin nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiinsemmassa käsittelyssä keskustelun

minä luulen että kun te saatte sen tekstin teidän arvionne hieman siitä puheenvuorosta muuttuu

nyt tämän suunnitelmamme mukaan etenemme niin että minuutin puheenvuoroja ei vastauspuheenvuoroja ja tavoite on edelleen se että kaikki puheenvuoron pyytäneet saavat puhua

minä haluan nyt kerrata vielä sen

aivan ensimmäiseksi todettiin se että vesien suojelu on tärkeä asia ja kritiikki kohdistui käytännön toimenpiteisiin joilla tätä asetusta on viety eteenpäin

mutta ed

lakiehdotusten toinen käsittely on paha asia

mustajärvi valitettavasti hän on puhelimessa tuolla salin ulkopuolella luki äsken meille akavan tiedotetta ja luki kyllä aika valikoivasti koska tämän tiedotteen otsikko

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovalion

aloitamme edustaja zyskowiczista

mitä pahaa on siinä jos kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa edellytetään sitä että valiokuntakäsittelyssä on tarkoin perattava nämä asiat

edustajat jalonen ruohonen lerner immonen sasi wallin nylander

lähetekeskustelua varten esitellään päiväys neljästoista osan voi myös neuvostoehdokkaita on siellä ja valtiovarainvaliokunta valtiovarainvaliokuntaan

keskustelu on päättynyt

toisen käsittely esitellään pääriskin

tiede ja laadukas opetus yliopistojen ykköstehtäviä ja ainut kriittinen huomio kohdistui spekulaatioon yliopistorahoituksesta ja me olemme juuri kuulleet sen että se on sidottu yliopistoindeksiin ja julkinen valta tulee jatkossakin turvaamaan yliopistojen perusrahoituksen

jos on mahdollista antaa joitakin valtakunnantason täsmällisempiä ohjeita näin voidaan menetellä mutta viime kädessä kysymyksessä on kiinteistökohtainen arviointi ja siihen täytyy panostaa

keskustelun on päättynyt

siis kannattaisi kokonaisuus ottaa huomioon eikä kahta riviä

nyt on toinen kierros ja sitten ruvetaan pikkuhiljaa päättelemään

lähetekeskustelua varten esitellään päivitysksen kuudes osa puhemiesneuvosto eroteta asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

yhdestoista toista kaksituhattaviisitoista pidettävän tai siis tuo hyväksyttäneen hyväksytään samoin menetellään päivystyksen kahdeksantoista viiva kaksikymmentäyksi

eduskunnan seuraava tanssiston keskiviikkona yhdestoista toista kaksituhattaviisitoista kello neljätoista tämän täysistuntoa kitu a

pitäisi päästä lähtemään

jätetään ne vihreät miehet nyt tässä keskustelussa vähän loitommalle

ei mitään kestämme tämän

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivi järistyksen seitsemän saa sen käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö

tähän debattiin myönnän kaksi vastauspuheenvuoroa ja jos ilmenee että myöhemmin tässä keskustelussa on debatin tarvetta niin järjestetään semmoinen sitten vielä jossakin vaiheessa mutta hyvät ystävät meidän on myöskin listassa päästävä eteenpäin meillä on valtavan paljon asioita

arvoisa puhemies

kun nostin ne viime keväänä esille niin siinä samassa yhteydessä erittäin voimakkaasti pidin esillä sitä että nuorisotyöttömyyteen on löydettävä panostuksia

käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

nyt meillä on valmistumassa aivan lähiaikoina käsittääkseni valtiovarainministeriössä selvitys siitä millä tähän nuorisotyöttömyyteen voidaan löytää vielä uusia todella vaikuttavia toimenpiteitä ja nämä tullaan rahoittamaan tässä ensimmäisessä lisätalousarviossa

minun mielestäni se on todella suuri ongelma mutta ei kannata vähätellä niitten työharjoittelupaikkojen merkitystä

tässä vaiheessa välitoteamuksena että muutosehdotukset tehdään sitten varsinaisesti yksityiskohtaisen käsittelyn yhteydessä mutta näin tiedoksi ne tulivat tietysti ihan tarpeeseen

arvoisa rouva puhemies

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

vastauksena välittömästi ed

on päätynyt koko eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena että lakiehdotuksen se menee käsittelu päättyi jo ensimmäiseen käsittelyyn esitellään vain neljäsosa ja käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

kimmo kiljunen kertoi minulle äsken siitä mistä sosialidemokraatit olivat yhtä mieltä

ensin päätetään perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

heinäluoma

kertokaa minulle oletteko te samaa mieltä kuin ateenan kokouksessa muut sosialidemokraatit että te kannatatte yhteisvastuuta siis yhteiseurooppalaisia velkapapereita siihen perustuvaa rahoitusjärjestelmää koronalennuksia kreikan ja irlannin rahoitustukipaketteihin ja maksuaikojen pidennyksiin

olin päätynyt aho eduskunta hyväksyy sopimuksen alle

eduskunta hyväksyy lakiehdotus on sisällä mietin mukaisena että lakiehdotusta ensimmäinen käsittely on taas

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia

olen ymmärtänyt että tällä väliaikaisella vahvuuden nostolla on tarkoitus parantaa yhteistyömahdollisuuksia paikallisten viranomaisten kanssa ja lisätä yhteistyötä ja sitä kautta päästä myöskin sitten tämän vastuun siirron osalta eteenpäin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

mutta huomautan että me emme aloita täällä keskinäistä pingisottelua tänä iltana mutta vasta kun voi ennustaa pekan

minulle riittää ihan kyllä tai ei

tässä katsannossa nämä presidentti karzain lausunnot kyllä minun mielestäni aiheuttavat ainakin hämmennystä

jos hän todella näkee niin että länsimaitten läntisen liittoutuman kansainvälisen yhteisön osallistuminen vahvistaa taleban liikettä ja saa sille ikään kuin paikallisen väestön kannatusta niin se on huolestuttavaa ja toivoisin että tähän ulkoministeri stubb ottaisi kantaa

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

olisiko suomella nyt tämän kriisin yhteydessä ja yleisemminkin mahdollisuutta panostaa tähän rauhanvälitystoimintaan

seuraavaksi puheenvuoron saa valiokunnan mietinnön esitellyt edustaja pekkarinen ja sen jälkeen ryhmäpuheenjohtajat ja sen jälkeen jotkut muut edustajat jotka jäävät tässä vaiheessa vielä jännityksen peittoon

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arhinmäen vertaus yliopistohallituksen kokoonpanosta ja kunnanhallituksen kokoonpanosta oli niin kuin hän sanoi mutta minusta se lähtökohta sille vertaukselle ei ollut oikea

edustaja pekkarisen puheenvuoro kirvoitti muutaman vastauspuheenvuoron

oikeampaa olisi ollut verrata kunnanhallituksen kokoonpanon säädäntää kuntalaissa jossa todetaan että kunnanhallituksessa ei saa olla enemmistöä kunnan palveluksessa olevia työntekijöitä